perussuomalaisten linja on kielteinen asian suhteen

afrikan ongelmien syyt tiivistetään usein siirtomaiden rajoihin kansainvälisten yhtiöiden vastuuttomaan toimintaan ja markkinatalousjärjestelmän epäreiluuteen

näitä maita joihin suomi kehitysyhteistyöapua antaa ovat esimerkiksi etiopia kenia ja tansania ja open doors järjestön listalla nämä ovat maita joissa uskonnonvapaus ei toteudu sillä tavalla kuin pitäisi

millä tavoin varmistetaan että suomalaiset voivat seurata veroeurojensa käyttöä ja sitä mitä rahoilla saadaan aikaan olipa kehitysyhteistyön toteuttaja kuka tahansa

siksi että kansalaisaloitteen kautta on tuotu eduskunnan keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi asia joka kansalaisia kiistämättä kiinnostaa ja herättää tunteita herättää huolta

saksassa sankt johannin pienessä kylässä on nyt huomattu että siellä on pakolaismajoituksessa tällainen isis johtaja joka on todistetusti omassa maassaan tehnyt kidutusta teettänyt kuolemantuomioita ja tehnyt sellaisia tekoja joita ei voida missään tapauksessa hyväksyä

ja sitten herää se kysymys että saako tällainen henkilö jäädä saksaan tuomion saaneena vankilaan vai karkotetaanko hänet

te kovasti puhutte että parlamentarismia pitäisi kunnioittaa ja ei siinä mitään mutta ette te kyllä varsinaisesti tunnu tätä hallituksen esittämää lakimuutosta vastustavankaan että kyllä sitä tosiaan pihviä kaipaisi

siinä mielessä voidaan aivan hyvin rinnastaa että yhtä lailla armeijan käymisestä voi vakaumuksellisista syistä kieltäytyä suorittaa toisella tavalla

eikö meillä todella järjestelmä kykene siihen että voidaan ottaa näiden ihmisten syvä vakaumus huomioon siinä miten he tekevät työtään

kevin

arvoisa rouva puhemies

katson että tämä suomen tekemä yhteistyö on suorastaan kunniatehtävä länsimaisten arvojemme ja eurooppalaisen ystävämme ranskan puolustamiseksi ja tueksi

kävin viime viikolla yhdysvalloissa ja siellä keskustelin usean kongressiedustajan kanssa ja sain myös kuulla eri puolueiden presidenttiehdokkaita ja on selvää että yhdysvallat on sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun mutta siellä huoli tuntui olevan onko eurooppa yhtä sitoutunut ja pystyykö eurooppa turvaamaan rajansa ja lähialueillaan tätä tilannetta hoitamaan

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä ulkoministeri timo soinilta miten suomi aikoo edistää tai pystyy edistämään sotilaallisesti liittoutumattomana maana transatlanttisia suhteita jotta yhdysvaltain kaltainen maa mahdollisimman voimallisesti olisi tässä projektissa mukana koska kyllä terrorismin vastaiseen taisteluun tarvitaan myös yhdysvaltain sotilaallista voimaa

arvoisa rouva puhemies

haluan ensinnäkin esittää tukeni edustaja zyskowiczin esitykselle siitä että turvapaikanhakijoille riittää valitukseen oikeusturvan kannalta hallinto oikeus korkeinta hallinto oikeutta ei tarvita

tämä väite on sekä tosi että epätosi tosi siinä suhteessa että varmasti lukumääräisesti tulee enemmän kuin aikaisemmin hyväksyviä päätöksiä koska yksinkertaisesti turvapaikanhakijoita on enemmän mutta prosentuaalisesti uskallan väittää että hyväksyvien määrä on pienempi kuin aikaisempina vuosina johtuen irakin turvallisuustilanteen uusista linjauksista maahanmuuttovirastossa ja toivoakseni ulkoministerin saamasta palautussopimuksesta irakin kanssa joka tulee mahdollisimman pian voimaan

kysyn arvoisalta oikeusministeriltä kun tosiaan suurellisia palautuksia todennäköisesti on lähiaikoina tulossa miten oikeusministeriössä on käytännössä ja sitten talouden kannalta varauduttu siihen että tällaisia palautuksia täytyy alkaa pistämään toimeen

tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut

totta kai se on pienempi kuin monessa muussa euroopan maassa mutta tällainen jihadistinen toiminta suomen poliisin mukaan on täälläkin jo aktiivista

tein kirjallisen kysymyksen joitakin kuukausia sitten ääri islamismin vastaisen toiminnan tehostamisesta ja sisäministeri orpon antamassa vastauksessa todetaan muun muassa että no orpo ei totea että perussuomalaisten vaatimuksesta mutta käytännössä perussuomalaisten vaatimuksesta lakiin tulee mahdollisuus mitätöidä suomen kansalaisuus terroritoimintaan osallistuvilta kaksoiskansalaisilta

näin monessa muussa eu maassa jo toimitaan mutta meillä tosiaan perustuslaki tässä asettaa rajoitteita jotka tällaisessa tilanteessa missä ollaan tämän kansainvälisen terrorismin kanssa tekemisissä ovat ongelmallisia

ylipäätään tärkeää on nyt tässä median ja oppositionkin ristipaineessa että hallitus pysyy lujana ja laitetaan täytäntöön kaikki turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman linjaukset

sitä perussuomalaiset edellyttää muilta hallituspuolueilta ja näen että tämä edustaja heinosen esille ottama asia tämä terroristiryhmään kuuluminen kuuluu siihen pakettiin

arvoisa herra puhemies

on väistämättä käytettävä enemmän varoja näiden ihmisten tilanteen hoitamiseen

todennäköisesti täytyy avata vastaanottokeskuksia ja tässä lisätalousarviossa todetaan että käytetään varoja ihmisten palkkaamiseen jotka hoitavat näitä turvapaikanhakuasioita

esimerkiksi punkalaitumen kaupunginjohtaja kommentoi tilannetta niin että kun vastaanottokeskus on mahdollisesti tulossa punkalaitumelle niin se on eräänlainen voitto heille se tarkoittaa työpaikkoja varoja

tämä heidän näkökulmastaan varmasti pitää paikkansa mutta näen vaaraksi sen että syntyy eräänlainen turvapaikkabisnes jos näin voi sanoa jolloin osapuolet eivät ajattele sitä mikä on maan kokonaisetu vaan mitä kunta tässä voittaa

toinen asia arvoisa puhemies on se että suomen hallituksen pitää pystyä vähentämään suomen houkuttelevuutta kohdemaana ja puuttua tiukasti niihin porsaanreikiin mitä turvapaikanhakujärjestelmään vielä liittyy

arvoisa rouva puhemies

olen pitänyt sitä aina tervetulleena että sisäministeri on suoraan sanonut että todennäköisesti kaksi kolmasosaa jopa ehkä enemmänkin näistä turvapaikanhakijoista on niin sanotusti perusteettomia

kansalaiset sitten odottavat että se mitä sisäministeri ja moni muukin tietysti tältä osin on julkisuudessa sanonut myös toteutuu

ja jos ajatellaan esimerkiksi kielellisiä vähemmistöjä suomen kielen karjalan kielen vepsän kielen näitten kielten suomi voisi osaltaan kulttuuri ja talouskanssakäymisessä myös heidän olojaan edistää

kysynkin arvoisa ulkoministeri soini

näettekö tässä tilanteessa missä nyt ollaan että diplomatian keinoin suomi ja karjalan tasavalta voisivat nykyisestä vahvistaa taloudellista ja kulttuurista kanssakäymistä

tärkeintä on että hallitus on ryhtynyt lakimuutoksiin jotta turvapaikanhakijoiden tuloa suomeen vähennetään ja näin myös kustannukset ovat jatkossa selvästi pienemmät

se on meille merkki siitä että tähän maahanmuuttajien tai sanotaan turvapaikanhakijoiden työllisyyden hoitoon täytyy panostaa paremmin ja pitää sitä silmällä

arvoisa puhemies

kustannukset nousevat mutta järjestelmä palvelee muutoksenhakulautakuntien toimintaa ja sitä kautta työtöntä ja tukien varassa elävää suomalaista

lisäksi espoolaisena on mainittava valtion ja helsingin seudun kuntien välisten tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettu käynnistysavustus jonka tarkoitus on tuottaa kohtuuhintaista vuokra asuntorakentamista

arvoisa puhemies

terrafamen pääluottamusmies jukka vetola sanoi eilen

arvoisa rouva puhemies

tämä on tämän meidän suomalaisen eduskunnan hieno puoli että meitä on eri puolilta suomea erilaisista taustoista ja vaikka tällainen espoolainen kaupunkilainen juuri kehui autoveron keventämistä niin aivan samaa mieltä voi olla myös lapin edustaja ja vieläpä tämä kaupunkilainen voi ymmärtää tässä lapin edustajaa kun oma äitini on pellosta tornionjokilaakson varresta lapista

lypsävä lehmä on toistaiseksi toiminut vain yhtiön suuntaan ja pitää muistaa että nikkelin ja muiden raaka aineiden hinta lopullisesti määrittää talvivaaran kaivoksen kohtalon

mitä tulee sitten tähän edustaja harakan esittämään kritiikkiin pidän kummallisena talouspoliittista kritiikkiä siinä suhteessa että tuntuu että sosialidemokraateille ei kelpaa mikään hallituksen esitys

on perussuomalaisten linjan mukaista että ne varat joita nyt tarvitaan maahanmuuton kustannuksiin tässä siirtolaiskriisin tilanteessa otetaan mieluummin velkana kuin leikattaisiin vähävaraisten suomalaisten jo vähäisiksi käyvistä tuista

se tuntuu tietysti jotain kansanosaa miellyttävän mutta itse jaksan uskoa siihen että tämän kolmen ja puolen vuoden aikana kun tämä hallitus on toiminnassa ja linjaansa vie eteenpäin kansa huomaa että se on hyvä ja tuottaa hyviä tuloksia

ihmettelen sitä onko tämä muka sosialidemokraattien mielestä huonompi linja kuin se että leikattaisiin tosiaan näitten ihmisten tuista yhä enemmän

edustaja harakka otti esille myös sen että pitäisi panostaa ja heidän vaihtoehto ohjelmassaan halutaan panostaa erityisesti julkiseen liikenteeseen

mutta jos ajattelen itseäni ihan pohjoisespoolaisena kuitenkin näin kaupunkilaisena mutta pohjoisespoolaisena niin kyllä meilläkin tällä hetkellä julkinen liikenne on mutta kyllä se auttamattoman heikkoa on

oma vaimoni kävi vantaalla töissä tässä muutama vuosi sitten vielä ja kolme tuntia olisi mennyt joka päivä bussilla kahteen suuntaan töihin

tarvitaan kumpaakin tarvitaan uusia pienipäästöisempiä autoja ja sitten järkevää hyvin hoidettua julkista liikennettä

arvoisa rouva puhemies

suomen tekemä turvallisuussektorin koulutusyhteistyö irakissa on osa isisin vastaisen kansainvälisen yhteenliittymän toimintaa vastaus ranskan avunpyyntöön

kävin viime viikolla yhdysvalloissa ja siellä keskustelin kongressiedustajien kanssa ja sain kuulla republikaanien presidenttiehdokkaita ja myös hillary clintonia

mutta usea henkilö esitti huolensa siitä ymmärretäänkö euroopassa turvata meidän rajamme ja myös islamismin kulttuurinen pohja johon eivät sotilaalliset toimet tehoa

länsi voitti kylmän sodan osaltaan koska ronald reaganin ja margaret thatcherin kaltaiset yhdysvaltain ja euroopan rohkeat ja vahvat johtajat pitivät länsimaiden demokratiaa ihmisoikeuksia ja markkinataloutta ylivertaisina verrattuna kaikkiin muihin järjestelmiin joita ihmiskunta on historiansa aikana kokenut

siinä mielessä on erikoista huutaa sinne kentälle jatkuvasti että väärin pelattu kun samassa joukkueessa ollaan viime kädessä mutta totta kai rakentavia ehdotuksia otetaan vastaan

kommunismi hävisi fasismi hävisi ja radikaali islamismi häviää koska mikään ei sammuta vapaiden miesten ja naisten taistelutahtoa

kun yhden pään katkaisee toinen nousee tilalle ja siksi länsi ei viime kädessä voita sotilaallisella voimalla vaikka sitäkin tarvitaan vaan koska me rakastamme elämää vapautta ja hyvyyttä

on vaikea ymmärtää miten tällaisilla toimilla hallituksesta tulisi sivistysvihamielinen saati sitten niin kuin oppositiosta on sanottu että sivistys suorastaan suomesta tuhoutuu

pahuuden käsinä toimiva kuoleman kultti kuten yksi presidenttiehdokkaista mielestäni osuvasti isisiä kuvasi ei voi voittaa ei saa voittaa eikä koskaan voita meitä

koulutus säilyy kärjessä meillä jatkossakin